jos komitea olisi asetettu olisi kuntalain joka on kunnallishallinnon perustuslaki uudistaminen jo miltei valmis joka antaa tukevan pohjan muille uudistushankkeille sekä kunnille tehdä uudistuksia

nyt käynnissä oleva ensisijaisesti kuntien lukumäärän vähentämiseen keskittyvä suurkunta uudistus linjattiin hallitusohjelmaneuvotteluissa kuuden hallituspuolueen toimesta ilman että edes asiantuntijoita olisi vaivauduttu kuulemaan

näin hallituspuolueet kylvivät omalla vallantäyteisyydellään ja ylimielisyydellään siemenet uudistusten valmistelua jo varsin pian kohdanneille vaikeuksille

keskusta on toistuvasti tarjonnut hallitukselle yhteistyön kättä ja ehdottanut kuntauudistuksen uudelleen valmistelua parlamentaarisesti jotta kuntauudistus saataisiin nostettua takaisin raiteille uudistuskeinoihin saataisiin monipuolisuutta sekä kunnat sitoutettua toteuttamiskelpoisiin ja alueelliset olosuhteet huomioiviin uudistuksiin

julkisuudessa kuntauudistusta sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta kohdanneita yllättäviä käänteitä ja ongelmia ovat joutuneet selittämään ensisijaisesti ministeriöiden virkamiehet

hallituksen vastuuministereille tärkeintä näyttää olleen myönteisen julkisuuskuvan vaaliminen jonka johdosta vaikeilla hetkillä vastuuta on kartettu

mielestäni me olemme nyt erittäin suurten kysymysten äärellä tilanteessa missä meidän jokaisen edustajan ja puolueen tulisi miettiä sitä onko suomen kokoisella maalla resursseja olla mukana tukemassa espanjan kokoista taloutta

nyt on viisi strategista pääpainopistettä hyvinvointiin työllisyyteen oppimiseen biotalouteen ja toimintatapoihin liittyen

kreikan irlannin ja portugalin hätäpaketit olivat siis silloin perusteltuja siinä tilanteessa mutta täytyy sanoa arvon hallitukselle että tämä ei ole enää sitä

tämä hallitusohjelma sisältää monia erittäin kipeitä päätöksiä ja kukaan ei ole peitellyt sitä etteikö tällä vaalikaudella joutuisi myös niitä leikkauksia tekemään

tämä hallitusohjelma kun se tähtää tulevaisuuteen tähtää ennen kaikkea siihen että meillä olisi tässä maassa lisää toimeliaita yrityksiä mutta myös lisää toimeliaisuutta ja lisää työtä

herra puhemies

täällä päivällä olleessa debatissa peloteltiin sillä kuinka suomen käy mikäli me emme lähtisi tähän espanjan tukipakettiin mukaan

hallitus on sitoutunut noin miljardin euron veronkevennyksiin mikäli nämä saadaan aikaan

tämä harkinnanvarainen osuus ja harkinnanvaraisten avustusten myöntäminen joka nyt sitten on jatkossa poistumassa on kyllä hankala asia sillä tuolla kunnissa tulee monta kertaa yllättäviä tilanteita

mutta meillä on myös oltava vaihtoehto siihen mikäli työmarkkinajärjestöt eivät tätä sopimusta löydä ja eivät pysty sopimaan näistä asioista

varsinkin pienemmissä kunnissa se vaikuttaa jos joku elinkeinoelämän osalta tärkeä työpaikka supistaa ja irtisanomisia tulee ja verotulovähennyksiä tulee ja niin edelleen

me sanomme euroopan unionille kyllä me sanomme eurolle kyllä ja me sanomme talouskurille ja talouskurisopimukselle kyllä mutta me sanomme ei jatkuville uusille tukipaketeille ei vastuulupausten ja riskien kasvattamiselle ja me sanomme ei isojen velkamaiden kuten espanjan ja italian rahoittamiselle yhteisvastuullisesti

avoimuuden nimissä tämäkin on kerrottu ja valitettavasti siinä tapauksessa nämä säästöt joudutaan tekemään muista asioista ja ne ovat vielä kipeämpiä leikkauksia kuin mitä nyt on sitouduttu tekemään

minkä takia tämä tärkeä raha nyt sitten täytyy poistaa sieltä listasta ja tuolta budjetista

se on vakaa se on ennustettava ja se turvaa suomalaisen maanpuolustuksen tulevaisuuden

näyttää kuitenkin siltä että tällä hallituksen linjalla me hivuttaudumme liittovaltiota kohti pala kerrallaan

eikö olekin niin että pieni kunta pystyy toimimaan tiiviissä yhteistyössä monilta osin jopa paljon tehokkaammin kuin kuntaliitoksen kautta jossain suuremmassa kokonaisuudessa

viime vaalikaudella tehty parlamentaarinen selonteko ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja ennen kaikkea maanpuolustuksen rahoituksesta on nyt kirjattuna tämän hallitusohjelman sisälle ja sen myötä me pystymme turvaamaan ne riittävät resurssit mitä suomalaiseen maanpuolustukseen tarvitaan

jos liittovaltiokehitys on suomen tie on asiasta keskusteltava silloin perinpohjaisesti

eli mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen on tästä järjestettävä kansanäänestys

puhemies

nyt puhutaan suurista maista ja niiden talouksista ja näiden talouksien nyt espanjan tukemisesta

siellä meillä on paljon mahdollisuuksia metsän hyödyntäminen kaiken kaikkiaan niin energiapuolella kuin rakentamisessa

nyt olisi syytä ottaa selkeä uusi suunnanmuutos europolitiikkaamme koko suomessa

kävimme viime vaalikaudella hyvinkin seikkaperäisiä keskusteluja siitä mitenkä puuta tällä hetkellä käytetään ja meillähän hakkuumäärät ovat vain noin kaksi kolmasosaa siitä mitä meillä metsät tällä hetkellä kasvavat

kotimaisen puun ja turpeen tulee aina olla edullisempia energiamuotoja ja niitä tulee hyödyntää meillä kotimaisen sähkön ja lämmön tuotannossa

ne tulevat siitä että turhaa säännöstelyä me puramme pois

uskon että tällä hallitusohjelmalla me pääsemme vakaan kasvun tielle ja meillä on kipeistä päätöksistä huolimatta parempi tulevaisuus tässä maassa edessä kun teemme nyt rohkeat kipeät ja tarvittavat päätökset tulevaisuuden suomen eteen

arvoisa puhemies

kuten aiemmassa puheenvuorossa hieman jäi kesken niin infra maakunnissa ja maaseudulla on aivan oleellinen osa sitä että me saamme yhteiskunnan pyörät pyörimään ja erityisesti meidän energiapolitiikkamme kannalta että me saamme puun metsistä liikkeelle ja me saamme meidän turvevarat käyttöön ja saadaan ne myös sinne missä tätä seosta poltetaan

se että metsähakkeen tukea leikattiin ja turpeen verotusta rajusti korotettiin teki tästä seoksesta epäedullisen suhteessa kivihiileen

meidän täytyy pystyä meidän kotimaista energiantuotantoa nostamaan huomattavasti

meidän täytyy pystyä parantamaan meidän metsävaroja mutta myös turvevaroja sekä muita luonnonvaroja mitä meillä on kuten vesivoimaa ja myöskin tuulivoimaa missä meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia tässä maassa

tämä on aivan järjetöntä ja tämmöiset byrokratian hallinnolliset esteet tällaiset virkamiesten järjettömät tulkinnat on yksinkertaisesti saatava tämän maan kehittymisen tieltä pois

kyllä tässä ennen vaaleja ainakin meidän vaalipiirissämme hyvin pääsivät ehdokkaat lukioihin pääsivät yhteiskouluihin esittäytymään

siellä oli paljon myös perussuomalaisia ehdokkaita aivan meidän muiden kanssa muun muassa edustaja saarakkalan kanssa olimme useissa yhteisissä paneeleissa ja tilaisuuksissa

minun mielestäni yhteiskuntakasvatusta pitää jatkaa ja on erinomaista jos hallitus pystyy siihen jollakin lailla tarttumaan

arvoisa herra puhemies

kun katsoo näitä helsingin kaupungin kivihiilivuoria niiden määrää jos tämäkin kaikki pystyttäisiin kotimaisella energialla korvaamaan voi mikä työllisyyden lähde se suomalaiselle maaseudulle olisi

on tivattu puolueiden eurokantoja ja tuotu esiin niitä epäkohtia mitä seuraa kun hallituspuolueet tämän espanjan tukipaketin huomisessa täysistunnossa hyväksyvät

tämä tarkoittaa siis sitä että alueellinen puolustus heikkenee maakuntien varuskuntia lakkautetaan ja mikä pahinta itse tästä toiminnasta maastovuorokausista ja kertausharjoituksista leikataan tuntuvasti

puolustusvoimien komentaja kenraali ari puheloinen on ollut julkisuudessa erittäin huolissaan nykyisestä kehityksestä kun hän piti maanpuolustuskurssin avauspuhetta viime viikolla

pääministeri katainen on nyt tuonut puolueensa linjan hyvin selkeästi esiin

hänen mukaansa puolustusvoimien budjetin sisältä ei voida enää säästää rahaa materiaalihankintoihin kulurakenteen muista osista

viime aikojen ulostulot ovat olleet hyvin liittovaltiomyönteisiä

arvoisa puhemies

minusta on hieman erikoista se että kokoomus menee ainoastaan vihreiden selän taakse siinä että näitä ratkaisuja ei ole tehty taikka ne ratkaisut mitä on tehty ovat olleet tämän suuntaisia kuin ovat

tämä vaalikausi on ollut suorastaan soutamista ja huopaamista asian suhteen ja tietysti paljon vahvempia toimenpiteitä kokoomukselta olisi toivonut näitten suhteen jo aikaisemmin

mielestäni esimerkiksi jo syksyllä kunnallisvaalien yhteydessä olisi hyvä mahdollisuus kysyä kansalta neuvoa tätäkö halutaan järjestää siis neuvoa antava kansanäänestys

nyt suunta on sinänsä saatu kääntymään mikä on hyvä asia se on oikean suuntainen mutta ei vielä riittävä edustaja sankelo

herra puhemies

vapaaehtoinen maanpuolustus on tärkeä kulmakivi koko suomalaisessa maanpuolustuskentässä ja sen vuoksi pidän pöyristyttävänä leikkauksia maanpuolustusjärjestöjen toiminnasta

herra puhemies

sdpn puheenjohtajan valtiovarainministeri urpilaisen puheet aivan kuten monen sdpn kansanedustajan puheet täällä salissa keskittyivät lähes yksinomaan espanjalle annettavan tuen vakuuksiin

reservin kertausharjoitukset ovat tärkeä keino ylläpitää maanpuolustustaitoja ja mielestäni kertausharjoituksiin tulee saada lisäresursseja pikaisesti

hätäkeskusuudistuksen myötä ovat nämä paikat mistä poliiseja lähetetään hätäkeskukset myös harvemmassa joten tässä vaiheessa kun hätäkeskukseen soitetaan paikallistuntemus on hyvin tärkeä asia

kivihiilestä eroon turvetta ja metsähaketta tämän tilalle ja sitä kautta myös niitä kipeästi kaivattuja työpaikkoja suomeen

herra puhemies

kysyisinkin arvon ministeriltä sitä kuinka tämä paikallistuntemuksen näkemys aiotaan turvata jatkossa

on useita samannimisiä katuja erityisesti nyt kun hallituksen suunnittelemat pakkoliitokset kunnissa myös toteutuvat on keskuskatua on koulukatua ja niin edelleen

sen lisäksi vielä hallitus leikkaa lähes kaikesta mahdollisesta maatalouden kannattavuuteen ja maatalousyrittäjien jaksamiseen liittyvistä asioista

useissa eri paikoissa joten tämä paikallistuntemus olisi siinä vaiheessa erittäin tärkeää ja erittäin paljon huolta myös siitä kannetaan

täytyy kyllä hieman kyseenalaistaa pitikö ministeri koskinen viljelijän puolia budjettiriihessä ainakaan tuloksia siitä ei nyt ole

espanja on hieno valtio hieno maa ja turistikohteena erittäin kaunis maa ja erittäin hyvä maa myös jalkapallossa sen ovat viimeaikaiset arvoturnauksetkin osoittaneet

jos tämä meidän selkärankamme päästetään nitkahtamaan olemme kyllä omavaraisen ruoantuotantomme suhteen erittäin suurissa ongelmissa

nyt on aika saada tulevaisuudenuskoa viljelijöille ja se usko tulee mielestäni sillä että me kannustamme investointeihin myös tulevaisuudessa eli makeraan tulisi siirtää rahaa myös nyt jotta meillä on investointeihin varaa tulevina vuosina

rahakirstun veräjällä ei ole ollut casillasia eikä oikeita taloudellisia ratkaisuja tekemässä ole ollut xavia eikä iniestaa

herra puhemies

itse asiassa nyt ei tarvittaisi mitään muuta kuin että hallitus noudattaisi omaa hallitusohjelmaansa maataloudenkin suhteen niitä asioita mitä sinne on kirjattu

haluammeko eurooppaan yhteiset velat